harmaan talouden torjuntaan osoitettujen määrärahojen tulisi olla pysyvä osa perusbudjettia jotta toimintaa voitaisiin suunnitella pidemmälle ajanjaksolle

työkuorman pienentymistä ei ole kuitenkaan odotettavissa joten henkilöstövähennysten myötä käsittelyaikojen ennakoidaan pidentyvän entisestään

näin ollen tuomioistuimien toimintamenoihin osoitettuja määrärahoja tulisi lisätä merkittävästi

lisääntyvät työtehtävät ja huoli töiden jatkuvuudesta luovat henkilöstölle suuria paineita joten huoli henkilöstön jaksamisesta on erittäin aiheellinen

hallituksen esityksestä jota tänään käsittelemme euroopan vakausmekanismin perustamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta otan suoran lainauksen

pidemmällä tähtäimellä se ei kuitenkaan poista pankkien keskinäistä luottoriskien arviointiin perustuvaa luottamuspulaa

kysymys ei ole siitä ettäkö odotettaisiin näiden valtionvelkojen laukeavan yhtaikaa maksettavaksi vaan siitä että markkinat epäilevät valtioiden kykyä suoriutua veloistaan

hallituksen esityksessä todetaan että evmllä luodaan pelisäännöt taloudellisten kriisien hallitsemiseksi siten että yksittäinen jäsenvaltio vastaa itse omista veloistaan ja sitoumuksistaan

siinä todetaan

sopiikin nyt kysyä

hätätilan määrittämät tilanteet tai instanssit eivät ole tiedossa

hallintoneuvosto voi milloin tahansa vaatia vaadittaessa maksettavaa vielä maksamatonta peruspääomaa maksettavaksi ja vahvistaa määräajan evmn jäsenten maksujen suorittamiselle

arvoisa puhemies

mielestäni meille jaetusta materiaalista ei näitä tietoja löydy joten miten me voimme äänestää sellaisen järjestelmän käyttöönotosta josta meidän hallituksen esityksen mukaan tulisi tietää enemmän

vuotuisen omavastuuosuuden alentamisesta huolimatta alkuomavastuun käyttöönotto voi lisätä toimeentulotuen tarvetta koska vain pienellä osalla lääkkeidenkäyt täjistä kustannukset ylittävät vuotuisen omavastuuosuuden

evmn päätökset esimerkiksi laina avun myöntämisestä ovat luonteeltaan ja taloudellisilta vaikutuksiltaan niin merkittäviä että eduskunnan tiedonsaanti ja osallistuminen vakausmekanismin puitteissa tehtäviin päätöksiin on turvattava

sopimusmuutos edellyttää eduskunnan hyväksyntää

tämä on niin suuri asia että kansanäänestys olisi suorastaan loistokas tilaisuus näyttää millainen on hallituksen esimerkki vastuun kantamisesta silloin kun pyydetään lisää informaatiota

nyt jaossa on ollut lähinnä fiktioita ja arveluita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

yleiskeskustelu on pääät

ryhdytään

pöydällepanoa varten esitellään päivitys ja kolmas asia voi myös nostaa eroteta mietitä pannaan pöydälle neljästoista kuudetta kaksituhattakaksitoista pidettävä täysi

puhumme siis todella suurista summista ja tämä lakiesitys koskettaa todella suurta osaa kansalaisista

samoin voitaneen menetellä päivän järistyksen neljä viva yhdeksän asioitten osalta sekä lisäyksenä päivän järistyksiä esiteltyjen asioiden kymmenen viva kuusitoista osa

arvoisa puhemies

eu on muuttunut

alun perin tavoitteena oli yhteismarkkinoiden luominen kaupan kasvu tavaroiden palvelujen sekä ajatusten vapaa vaihdanta eikä vähäisimpänä tavoitteena ollut rauha maiden välillä

yhteisiä pelisääntöjä ei kuitenkaan noudatettu eikä sanktioita uskallettu langettaa ja näin monen asian summana syntyi talouskriisi joka ei vieläkään ole ohi

valtioneuvoston selonteossa eu politiikasta hallitus toteaa että unionin toimintaan tulevaisuudessa kohdistuukin paljon kysymyksiä ja lupaa esittää vastauksensa

selonteossa todetaan että tulevaisuuden sopimusmuutoksia valmisteltaessa tulee arvioida muutosten todelliset tarpeet integraation syventämisen tavoitteet sekä sen aikataulu

kansanäänestys suomen eu linjasta olisi siis paikallaan

gallupit lähettävät hallitukselle kansalta viestiä ja pallo onkin hallituksella

ottaako se kansan viestin toimissaan huomioon vai jättääkö se mielipiteet huomioimatta

silti pohjoismaidenkin välillä on edelleen monenlaisia rajaesteitä

selonteossa todetaan myös että arvoyhteisö ei ole kestävällä pohjalla ellei se rakennu vahvan yhteisen sääntöperustan noudattamiselle

olisikin mukava tietää millä aikataululla valtioneuvosto arvioi että eurooppaan saadaan luotua sellainen arvomaailma että myös etelä euroopan kriisimaat saadaan noudattamaan tätä ylevältä kuulostavaa yhteistä arvopohjaa ja sen myötä myös noudattamaan eun yhteistä sääntöperustaa

rahaa katoaa vuosittain miljoonia

ei voi olla oikein että jäsenmaissa tehdään miljardien edestä sopeutustoimia kaikkialta ja kaikilta leikataan hyvinvointivaltion peruspalveluista tingitään mutta samalla eu kasvattaa omia hallinnollisia menojaan

rahankäyttöön ja turhaan byrokratiaan on puututtava

hallituksen eu selontekoon on kirjattu että eu parlamentin hyväksyttävyyttä edistäisikin se että se kokoontuisi täysistuntoihin vain yhteen toimipaikkaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tein kirjallisen kysymyksen ministerille koskien nettiäänestämisen kehittämistä

arvoisa puhemies

tämän vastauksen valossa minkä tänään sain eurooppaministeri stubbilta joka totesi että tätä kokouskäytäntöä on vaikea poistaa sillä jäsenmaat eivät halua saavutetuista eduistaan luopua eun muuttaminen ja uudistaminen kuulostaakin lähinnä juhlapuheelta jos eun jäsenvaltioilla ei ole todellista tahtoa muuttaa rakenteita ellei muutoslaskua maksa joku muu

toteankin että kiihkotonta yhteistä keskustelua on siis syytä jatkaa siitä voidaanko euta vielä todella uudistaa vai kaatuuko se yhä lisääntyvään sopimusten viidakkoon jota kukaan ei lopulta

kunnallisissa kansanäänestyksissä on matalampi kynnys nettiäänestyksen käyttöönotolle kuin yleisissä vaaleissa koska kansanäänestykset ovat neuvoa antavia ja niissä on jo laajasti käytössä kirjeäänestys

edustaako pr koska poissaolot edustaa hoivala enää hallitse

nettiäänestystyöryhmä valmistelee kunnallisia kansanäänestyksiä koskevan kehittämishankkeen käynnistämistä ja arvioi jär jestelmän toteuttamiskustannuksia

työryhmän toimikausi alkaa olla lopuillaan ja jos ministeri olisi vielä täällä olisinkin kysynyt olisiko arvoisalla ministerillä mitään uutta tietoa aiheesta tullaanko lähitulevaisuudessa löytämään tarvittavat määrärahat nettiäänestysjärjestelmän kehittämiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies suomi on maailman koulutetuin kansas josta on tulossa euroopan tunnetuin eläkeläiskylä jossa kohta kaikki elävät perustulolla erilaisia läheltä piti tilanteita tapahtuu päivittäin

uskon että jokainen kansanedustaja joutuu tämän mykistävän listan edessä nöyrästi tunnustamaan että yhdenkään puolueen esittämät ratkaisumallit yksin vilkkaasti liikennöity tie kulkee lahden kaupungin läpi

lähellä on nieltävä meille tärkeitä poliittisia tavoitteita ja nostettava kansakunnan tulevaisuuden turvaaminen kouluja ja löydettävä uuden poliittisen kulttuurin aikaa yhdessä olemme kohta myös uusi matkakeskus avautuu

liikenneministeri berner totesi täällä tänään että rahoitusmallit ja erityisesti uusien rahoitusmallien etsiminen ovat keskeinen asia myös liikennehankkeissa

puolustusvoimat on ollut läpi vaalikauden kohtuuttomien säästöjen kohteena

hallituksen esityksessä ehdotetaan kuntien valtionosuusprosentin alentamista

emme me konkurssissa ole mutta tämä meidän heikko suhteemme kaikkiin muihin kireä taloustilanne vaatii innovatiivisuutta ennakkoluulottomuutta sekä myös vastuunottoa

tulee tarkoittamaan sitä jos emme saa aikaiseksi tätä täällä on paljon painotettu sitä että se olisi luokkaa viisitoista

niin jos emme nyt tee näitä tärkeitä toimenpiteitä kolmen neljän vuoden päästä se loi kanta valtion pitää kantaa vastuuta myös liikennehankkeista eikä sälyttää vastuuta kunnille

puolustusvoimien alasajo on koskettanut siis lukuisia ihmisiä suoraan ja välillisesti

valtio tuntuu todellakin siirtävän omia rahoitusvelvoitteitaan kunnille ja meidän kuntapäättäjien on entistä vaikeampi ylläpitää palveluita kuntalaisille

puolustusvoimien kurjuus jatkuu edelleen

olen erittäin iloinen arvoisa puhemies siitä että alueen poliittiset päättäjät ja kahden eri kunnan päättäjät sekä myös täällä eduskunnassa niin opposition kuin hallituksenkin edustajat ovat tiukasti tämän hankkeen takana

toivottavasti tämä ei jää puolueiden tyhjiksi vaalilupauksiksi

teimme näin jo ennen ukrainan kriisin osoittamaa mahdollisuutta siitä että sotilaallinen selkkaus ei ole mahdottomuus nykypäivän euroopassa

onko ihmisten hoidossa ja hyvinvoinnissa huolet hennon sanoa että heille on taattu hyvä ja palkitseva elämä tämä on tiukkojen päätösten

arvoisa puhemies

olen valmis kiitos sitä alueellista yhteen hiileen puhaltamista etten sanoisi sitä kuuluisaa hollolan henkeä

arvoisa puhemies

esityksen tavoitteena on edistää kansaneläkelaitoksen järjestämisvastuulle kuuluvan lääkinnällisen kuntoutuksen käynnistymistä henkilön kuntoutustarpeen ja kuntoutuksen tavoitteiden kannalta oikea aikaisesti ja riittävän varhaisessa vaiheessa

tämä oikeus lääkinnälliseen kuntoutukseen ei enää edellyttäisi että henkilö saa vammaisetuuksista annetun lain perusteella vähin tään korotettua vammaisetuutta

ehdotettujen lainmuutosten johdosta nykyistä useammat henkilöt tulisivat oikeutetuksi kansaneläkelaitoksen järjestämään vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen

tämän lääkinnällisen kuntoutuksen oikea aikaisen käynnistymisen kuntoutumisprosessien jatkuvuuden ja kuntoutuksen sisällön kehittämisen seurauksena kuntoutus olisi nykyistä vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa

lisäksi kuulostaa hyvältä myös toteamus että muutokset parantaisivat erityisesti vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta tarvitsevien lasten ja nuorten sekä vaikeita eteneviä sairauksia sairastavien henkilöiden asemaa

eli tämä lakiesitys vaikuttaa

keskustelua on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali

ainoan käsittelyä esitellään valtioneuvoston selonteko sotilasosaston asettaminen korkea valmiutta

osana ruotsin suomen norja viro liettua latvia ja irlannin muodostamaan eun taistelussa valmennusvuoroa ensimmäinen ensimmäistä viulua erittäin hyvältä

hämeeseen kohdistuu poliisiresurssien vähentämistarve joka ei varsinaisesti liity pora kolmosmuutokseen vaan aiemmin vahvistettuun niin sanottuun poliisin resurssimalliin

hämeeseen tulisi saada poliisille kaivattua lisärahoitusta joten ennen mainittua resurssimallia voitaisiin tarkastella uudelleen miten sinne saataisiin lisättyä vakinaista henkilöstöä

mahdollisella lisärahoituksella saataisiin parannettua toiminnan yleistä tasoa ja siten lisättyä kansalaisille tuotettavia turvallisuuspalveluita

arvoisa puhemies

on pakko myös tässä vaiheessa kehua hämeen poliisilaitoksen nykyaikaista tapaa toimia ja yrittää saavuttaa kansalaisia siellä missä heitä on eli netissä

tuleva sote uudistus tulee olemaan lähitulevaisuuden suurin haaste ja jotta säästötavoitteisiin päästäisiin julkiset palvelut toimisivat ja

nato on ryhdyttävä toimenpiteisiin ensi kansalaiset sekä niin julkiset kuin yksityisetkin toimijat voisivat luottaa tiedonkulkuun ja sen virheettömyyteen on tietojärjestelmien kehittäminen välttämätöntä

tähän liittyvät asiat muodostavat järjestelmien välisen integraation ja eri järjestelmien välillä on oltava toimivat rajapinnat

myös ne ihmiset on otettava huomioon jotka eivät käytä digitaalisia palveluita

miten tätä hanketta on aikataulutettu ja millaista seurantaa tämän projektin etenemisestä meidän on samanlainen kuin että sopimus velvoittaa myrkyt